mutta mielenkiintoinen ja sanoisin viisas esiintulo niin kuin täällä on puhuttu puhemies heinäluomalta kun hän mainitsi että paremman lopputuloksen saamiseksi koko kuntajakolaki tulisi valmistella parlamentaariselta pohjalta

jos tähän harmaaseen talouteen haluamme todella puuttua on tärkeätä että nämä eri viranomaiset voisivat keskenään puhua näistä

sitten on kyllä ihmeellistä todeta että joskus otetaan tämä euroopan hieno käytäntö mukaan mutta tässä tapauksessa vain suomi ja ruotsi ovat eri mieltä

mutta tämä on semmoinen suuri askel että ennaltaehkäisy saattaa viedä enempi rahaa mutta muutaman vuoden kuluttua tämä raha tulee moninkertaisena takaisin

hoidon kana komponentteihin jotka maksavat useita tuhansia euroja

mielestäni on myös tärkeää ja oikeudenmukaista se että verovilpillä saatu hyöty tulisi palauttaa valtiolle

viime vuosien kriisit ovat hyvä osoitus järjestelmän ongelmista

kyllä jo peruskoulussakin opetetaan nämä puoluejärjestelmät oikeudet velvoitteet ja se kuinka yhteiskunta liikkuu niin ettei siitäkään voi olla kysymys

eli tässä vaiheessa hylättäisiin koko lakiesitys ja yhteen hiileen puhaltaen teemme lakipaketin joka on kestävä ja johon kuntalaisemme olisivat tyytyväisiä onhan tämä historiamme suurimpia lakiesityksiä

työ ja tasa arvovaliokunnassa olemme myös pohtineet ja pidämme tärkeänä että suomen ja viron eri viranomaisten välinen vuoropuhelu käynnistyisi

kaatuvia torneja on yritetty pitää pystyssä syytämällä rahaa ja antamalla velkoja anteeksi leikkaamalla vastuita mutta puhun vain yhdestä asiasta

minä nyt toivoisin että ennen vaaleja antaisitte nämä kriteerit mitkä ovat vahvat kunnat ja nämä muut mitä täällä meille sanottiin

mutta arvoisa puhemies tämä on kannatettava lakiesitys

tuntuu jotenkin ihmeelliseltä että kuinka näin mennään sitten näissä asioissa aina mikä asia onkin kyseessä

mutta jotensakin vain pitäisi näitä nuoria saada entistä enemmän innostuneiksi

jos päättäjät kulkevat niin sanotuin sammutetuin lyhdyin kuntatasolla kysellään mitä pitäisi tehdä

me odotammekin tuolla talousvaliokunnassa että tämä harmaan talouden kokonaispaketti tulisi käsiteltäväksi

meidän kuntapäättäjien on turha tässä vaiheessa tehdä vielä yhtään mitään mutta jos me saamme kunnissa päättää niin kuin täällä on nyt sanottu että jokainen kunta päättää siitä niin ei sitten tarvitse hallituksen olla puhumassa mitään

finanssikriisin seurauksena luotto ja rahoituslaitoksia koskeva sääntely on kiristynyt ja sen takia tämä rahoitus on monelta osalta vaikeutunut

kunnille annetaan nyt velvollisuus ilmoittaa marraskuun loppuun mennessä minkä kunnan tai kuntien kanssa selvitellään asioita kun tien yhdistämisestä

ilon yleissopimuksen tavoitteena on edistää työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä suojaamalla työntekijöitä kemikaalien haitallisilta vaikutuksilta ja yleissopimus sisältää määräyksiä yleisistä periaatteista

arvoisa puhemies

toivottavaa olisi myös että olisi selkeät säännökset niin että eri viranomaiset voisivat myös tehdä tätä yhteistyötä

on siis oltava tehtaita ja tuotettava palveluita joilla pärjätään eun sisämarkkinoilla aivan kuten koko globaalissa kilpailussa

muistan että myös sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja rehula sanoi että tämänkin jälkeen sitten jos on jotain poikkeusoloja voitaisiin kattella totesi

talousarvion täydentämisesityksessä hallitus on huomioinut opposition vaatimuksia ainakin rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahojen osalta

suuri talous kuten saksa hyötyy omasta voimastaan ja pystyy pitämään kilpailukykyään pystyssä

tarkoituksenahan on että tämä uusi tuote jälleenrahoitustakuu kuten sitä sanotaan täydentäisi näitä edellä mainittuja erilaisia takuita ja monipuolistaisi julkisesti tuettua vienninrahoitusjärjestelmää

keskustelu on päätetty

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään pääty

eun normiohjauksen taustalla on ajatus että tehokkaasti toimivat julkiset hankintamarkkinat parantaisivat julkisten varojen käyttöä ja antavat kansalaisille parempaa vastinetta maksetuille

arvoisa puhemies

viranomaisten on vahvistettava millä perusteella esimerkiksi kemikaali luokitellaan vaaralliseksi

jos me haluamme tosiaan että poliisilla olisi oikeus puuttua tähän valmisteluun juuri niin kuin näissä koulutapauksissa on käynyt joihinka nuoret ovat syyllistyneet niin korjaako tämä nyt sitten sen että lääkärit pystyvät ilmoittamaan poliisille että nyt on jotain vialla pitää seurata tätä nuorta

ainoan katsoa tätä siirtymisasiaa

yleissopimus sisältää monia määräyksiä mutta olen tähän muutamia ottanut muun muassa työnantajan velvollisuuksista sen suhteen etteivät työntekijät altistu kemikaaleihin

pohjoismaat voittaisivat globaalissa kilpailussa jos pitäisivät enemmän yhtä tämän lähtökohdan monet ovat allekirjoittaneet mutta me toimimme vielä yhteistyössä tavallaan kapealla alalla erityisesti tutkimus hyvinvointi ympäristö ja kulttuurialoilla

kaikki puhuvat myös pktstä hyvin mukavasti mutta ei kotijäällään lakkaa ei synny työpaikkoja kiss pkt alallakaan niin kuin sanotaan ei synny työpaikkoja kuin sieniä sateella

on pidettävä luetteloa työpaikalla käytetyistä vaarallisista kemikaaleista ja tiedotettava työntekijöille työpaikalla käytettävistä kemikaaleista ja niihin liittyvistä riskeistä

yrityksille hankintamarkkinat merkitsevät uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia

paljon on kehuttu tätä finnveraa ja me edellä mainitutkin puhujat olemme siellä finnveran keskusteluissa olleet mukana ja on myönteistä tullut ja puhuttu paljon pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamisesta

jos me haluamme estää näitä traagisia asioita mitä näille nuorille nyt on näinä vuosina tapahtunut ja tuntuu että niitä on jatkuvasti niin tämä on minun mielestäni semmoinen signaali että tähän pitää kyllä voida vakavasti puuttua

kuitenkin samassa yh teydessä olisi pitänyt poistaa tarveharkinta peruspäivärahan saannin ehdoista

on tietysti kaikkien etu että työnantaja ja työntekijä toimivat yhteistyössä jotta kemikaalien käyttö työpaikalla olisi turvallista

mutta maiden välisiä yhteistyösopimuksiakin on tehty näistä esimerkkinä ruotsin kanssa solmittu sopimus taloudellisesta yhteistyöstä kansainvälisissä kriisitilanteissa

avoimen kilpailun periaatteiden mukaisesti tuotteita tulisi tuottaa siellä missä se on suhteellisesti edullisinta eivätkä jäsenmaat saisi vääristää tätä kilpailua omaa maata suosivilla toimenpiteillä

näin toimittaisiin tasapuolisesti kaikkia työttömiä työnhakijoita kohtaan

hallitus keskittyy vain väestöpohjien määrittelyyn vahvoihin kuntiin eli suuriin kuntiin eivät ne ole välttämättä vahvoja kuntia eikä esitä hyötyä ja kustannuksia

suomen lainsäädäntö kattaa yleissopimuksessa määritellyt asiat ja sopimuksen hyväksyminen ei aiheuttaisi mitään lainsäädännöllisiä muutoksia

pienten yritysten lupaavien ja kysyntää omaa vien tuotteiden kehittämistä kaupallistamista ja viennin avaamista pitää tukea ja sitä on voimakkaasti tehty

sopimuksen mukaan suomen ja ruotsin hallitukset pitävät tavoitteenaan taloudellista yhteistyötä kauppaan ja huoltovarmuuteen liittyvää tietojenvaihtoa ja yhteydenpitoa

se on hyvin tärkeätä myös pkt alalla mutta tiedämme että monet vaikeudet ovat hankaloittaneet juuri tämän pk yrityksen vientiä

olisimme tietysti toivoneet että kaikista pienimpiin äitiys ja sairauspäivärahaan ja kotihoidon tukeen olisi tullut jonkinlainen korotus

arvoisa puhemies

yksi suurin asia ei ole se aika lähellä yrityselämää seuranneena että puhutaan aina että nämä työpalkat ovat hirmuisen suuria

niiden jäsenet viime ja sitä siellä on esimerkiksi aivan uutta ettei tarvita välttämättä ollenkaan kovasti omaa pääomaa

sopimuksen nojalla voidaan tehdä myös yksityiskohtaisia sopimuksia

ja edelleen pohjoisten malmivarojen ja jäämeren logistisen käytävän osalta suomi norja ja ruotsi ovat vääntäneet kättä ja siellä on paljon taloudellisia mahdollisuuksia

tänä päivänä jos haluttaisiin pkt yritystenkin ja muiden yritysten toimintaedellytyksiä parantaa ne ovat välilliset työvoimakustannukset

varmaan tässä kuukausien sisällä joutuu hallitus miettimään kun tiedetään että taloudellinen tilanne kuohuu niin yhdysvalloissa idässä kuin eu maissakin että jotain ratkaisevaa pitäisi myös tehdä jotta suomen talous saataisiin nousuun ettemme vaan hyssyttelisi lamapuheista

tämä esitys on valmisteltu liikenne ja viestintäministeriössä ja on pyydetty lausunnot yleisradiolta viestintävirastolta ja valtiovarainministeriöltä ja mistään ei ole tullut vastalausetta

arvoisa herra puhemies

suomi osallistuu kuuden kuukauden mittaiseen ison britannian johtamaan euroopan unionin taisteluosaston valmiusvuoroon tämän vuoden jälkipuoliskolla

jotta panostaminen on mielekästä on kaikkien osapuolten oltava tietysti voittajia

mutta on suorastaan järkyttävää kuulla että hallituksen mukaan nyt tehtävillä yhtiöveron alennuksilla ja osinkoverouudistuksella joka ei tuo pienille yrityksille mitään myönteistä päinvastoin vastuu siirtyy yrittäjille

eduskunnassa hyväksyttiin kansalaisaloitteen pohjalta joulun alla avioliittolain muutos jonka pohjalta myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton

sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen välttämättömyydestä puhutaan ja puhutaan mutta uudistusta käytetään lähinnä vipuvartena kuntaliitosten aikaansaamiseksi

ja tietysti onko se mitenkä tämä asia on käsitelty nyt ollut paras mahdollinen kympin suoritus ei varmaankaan mutta tässä ollaan ja eduskunta päättää tästä

pohjoisen ulottuvuuden ja pohjoisten olosuhteiden tulisi painokkaammin tulla esille talouspoliittisissa tai geopoliittisissa linjauksissa sekä alueellisen kehittämisen painopistealueita määrättäessä

koska en henkilökohtaisesti kannattanut avioliiton muuttamista sukupuolineutraaliksi esitän tai kannatan aikanaan myös avioliiton muutoksen edellyttämiä lakimuutoksia hylättäviksi

hallituksen esityksen mukaan tavoitteena on edistää kuntien elinkeinopolitiikkaa mutta keinoista ei ole puhuttu mitä hallitus aikoo tehdä

mitä sitten vielä

tiedämme että työ perustuu kysynnän ja tarjonnan lakiin mutta hallitus on omilla toimenpiteillään kilpailukykyä vienyt taaksepäin

pitäisi ajatella suomeakin mikä on millekin alueelle luontaista

tarkoittaako hallitus elinkeinoelämän piristämiseksi kunnallisten palveluiden yksityistämistä ja sitä kautta uusien yritysten syntymistä

lakivaliokunnan mietintöön jätetyssä vastalauseessa onkin lyhyesti perusteltu hylkäämisperusteet

myös sääntelyssä olisi pohjoismailla vielä yhteistä puolustettavaa ilmasto olosuhteittemme tai harvaan asuttujen seutujen ja pitkien välimatkojen haittojen huomioimisessa

on tullut rikkidirektiivi on energiapolitiikka kuljetuspolitiikka ja näin olemme menettäneet kilpailukyvyn

jos ajattelen omaa pirkanmaata niin siellä on tämä metsätalous esimerkiksi ja sen kehittäminen voisi olla yksi mikä voisi tuottaa niitä työpaikkoja

taisteluosasto on sotilaallisesti pienin itsenäiseen toimintaan kykenevä joukkokokoonpano

on aluksi todettava että me edustaja rajamäen kanssa olemme olleet usein yhteisillä kalavesillä ja hän tietää tietysti nämä ongelmat ja toiveet

nämä kaikki perustuvat olettamukseen koska neuvotteluja ei ole saatu päätökseen ja aina voi siihen asti epäillä että täällä on paljon semmoisia aiheita mistä vielä emme ole tietoisia

kun ollaan puhuttu rehellisyydestä ja toiminnasta niin hallintoa pitäisi ruveta ensin tervehdyttämään ja sitten muut asiat tulevat perässä

meitä on usein syytetty että meillä ei ole valmista kuntapakettia mutta varmaan annamme siihen mennessä kun hallituksellakin olisi jokin järkeenkäypä esitys

avioliittoa perheoikeutta sekä lasten oikeuksia koskevia muutoksia on käsitelty teknisinä muutoksina vaikka niiden vaikutukset ulottuvat koko yhteiskunnan alueelle ja liittyvät yli sataan muuhun lakiin ja asetukseen eli näistä saamme sitten myöhemmin varmaan keskustella

tarkoituksena on että joukkoja voitaisiin käyttää kriisinhallintatehtäviin tilanteissa joissa tarvitaan nopeaa reagointia yllättävästi syntyneeseen kriisiin

kun täällä on puhuttu näistä metsähakkeen sun muitten tuotantotuista niin luen tällaisen uutisoinnin

kaikki perustuu siihen

on hyvä tietysti että me pystymme kilpailemaan muitten eu maitten kanssa tässä että vienti vetää yhdysvaltoihin mutta niin kuin sanoin kilpailu on entistä kovempaa myös suomen ja muiden eu maiden välillä

osastoon kuuluvat sotilaat ovat antaneet vapaaehtoisen palvelussitoumuksen jonka mukaisesti he ovat korkean valmiuden aikana viiden päivän lähtövalmiudessa osallistumaan mahdolliseen operaatioon

on myös tärkeätä että nyt voimassa olevat ja ne jotka hiljattain ovat lopettaneet toimintansa saadaan nämä uudet työpaikat järjestykseen

siellä puidaan myös tämä tärkeä rahoitus ja se miten palvelut taataan tasapuolisesti siitä huolimatta missä päin maatamme kukin asuu

jos mietintö nyt hyväksytään eduskunnassa niin sen jälkeen ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa avioliittostatuksen saamisen suhteen

kun joka tavalla on tällaiset hirmuisen valoisat näkemykset niin toivon vain sitten ettemme taas me suomalaiset pety niihin tuloksiin mitä ne vaikeat ja pitkät neuvottelut tuovat tullessansa

mutta kun ajatellaan toisinpäin niin merialueella on hyvässä tilassa olevia kalakantoja esimerkiksi silakka kilohailikannat ja sitten riippuu järvistä niiden kunnosta paljonko on ahvenia kuhaa muikkua haukia ja niin edelleen

tähän menee aikaa ja kahvia toisenkin kerran ja jokainen kuntalainen niin kuin mekin käy kahvikuppikeskusteluja muitten kuntien kanssa mutta emme me pidä kiirettä

ihmiset ovat eriarvoisia avioliittolain edessä jos jokaiselta avioliittoa haluavalta ei edellytetä samanlaista sitoutumista ja velvollisuutta koskien avioliiton solmimisen menettelyä

johtovaltiolla ja osastoon osallistuvilla mailla on suuri rooli päätöksenteon valmistelussa mutta taisteluosaston lähettämisestä operaatioon päättävät eun jäsenmaat

on hyvä selvittää vuotuisen puolen miljardin rahoituksen tarpeenmukaisuus ja se kuuluuko ylen profiiliin tuottaa sellaista määrää viihdeohjelmia aikana jolloin kaupallista mediaa on näitä varten tarjolla valtavat määrät

rekisteröityä parisuhdetta solmittaessa osapuolten ei tarvitse luvata toiselle osapuolelle mitään koskien rakastamista myötä ja vastoinkäymisissä kuten pitää luvata avioliittoon vihittäessä

jotta tämä koko pasma olisi mennyt paremmin niin vetoan tosiaan niin kuin puhemies heinäluoma että oltaisiin otettu lusikka kauniiseen käteen oltaisiin tuotu yhdessä sote järjestelmälaki kuntajakolaki oltaisiin otettu myös opposition edustajat mukaan

valmiudessa olevien joukkojen käyttämisestä eun operaatiossa päätetään suomessa sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisesti

kotihoidon tuen tasaaminen leikkauspakolla on hallituksen merkillinen arvovalinta

keskittämällä ylen toiminta uutis ja ajankohtaisohjelmiin sekä alueelliseen tuotantoon on varmasti mahdollista saada ehkä vieläkin säästöä

eun taisteluosastojen mahdollista käyttöä koskevat kansalliset päätökset valmistaudutaan tekemään nopeammin kuin päätökset osallistumisesta muihin sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin

rekisteröidyn parisuhteen osapuolet ainoastaan allekirjoittavat rekisteröintiä koskevan asiakirjan eikä läsnä tarvitse olla vähintään kahta todistajaa kuten pitää olla avioliittoon vihittäessä

se johtaa siihen että yhä useammat lapset joutuvat päiväkotiin ja miksi

ja jos ajattelemme niin siihenhän tulee tämä maailman epävarma tilanne sitten on suomea koskettavat venäjän pakotteet ja tämä julmettu kansainvaellus

jo tässä vaiheessa meillä olisi voinut olla paljon parempi paketti käsiteltäväksi mutta tämä on hallituksen syytä ja katsotaan mitä sitten tulevaisuus tuo